tämä siirtymäkausi antaa kaikille toimijoille mahdollisuuden varautua sähköisen reseptin kattavaan käyttöön

vain silloin kun isä vastaa yksin lapsen huollosta tai molemmat vanhemmat työskentelevät voidaan vanhem painrahaa maksaa työskentely tai opiskeluajalta isille vähimmäismääräisenä

silloin muun muassa silloinen sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja rehula vaati hallitusta perumaan lapsilisäleikkaukset aivan ansioituneesti ja olisi nyt odottanut jotain muuta kuin leikkauksia näihin

nyt on vielä tätä siirtymäaikaa pitkitetty meillä on myöskin näitä kustannuksia saatu vähemmälle ja mielestäni ne kaikki pelot joita tässä nyt on joku taho herättänyt on kyllä nyt erittäin hyvin huomioitu

hallituksen esityksen mukaan isillä olisi vastaavasti kuin äideillä on oikeus vähimmäismääräiseen vanhempainrahaan jos he ovat samaan aikaan ansiotyössä tai opiskelevat päätoimisesti ja saavat opintorahaa

niin että indeksisidonnaisuuden on selvä signaali ja meidän on turha edes odottaa mitään korotuksia lapsilisiin tulevinakaan vuosina

esimerkiksi lääkäriliiton kanssa ollaan käyty neuvotteluja tässä kun tätä lakia valmisteltiin ja he ovat olleet tässä mukana todella miettimässä miten voidaan ehkäistä niitä ongelmia

sairausvakuutuslain mukaisen päivärahaetuuden perusteena olevina työtuloina otetaan huomioon vain suomessa vakuutettuna olon ajalta ansaitut tulot

se kuitenkin osoittautui aika kompleksiseksi jutuksi ja sitä vastaan oltiin myöskin hyvin paljon esimerkiksi omaishoitojärjestöissä järjestöväki ja ne jotka käyttävät näitä hoitotukia ovat sitä vastaan että ne yhdistettäisiin

korostaisin tässä sähköisessä lääkemääräyksessä erityisesti sitä potilaan turvallisuutta ja sitä että hänen lääkkeensä ovat juuri ne mitä hän tarvitsee ei mitään ylimääräistä eikä mitään yhteensopimatonta

asia

arvoisa puhemies

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

minä otan ensiksi tuon tietojärjestelmän koska se kuuluu meille molemmille ministereille

se on vielä selvityksen alla onko se järkevää vai ei

mutta sanon tästä kelaan siirrosta että siinä on hyvä puoli se että se yhtenäistäisi kriteerit mutta jos ei yhtään ole enempää rahaa niin se ei auta vaan jotta se ihan oikeasti toisi apua niille omaishoitajille siinä pitäisi olla enemmän rahaa

nythän meillä ovat nämä käytön pilotit jo meneillänsä ja myöskin samoin nämä sähköiset reseptit

totta kai aina pieniä hankaluuksia on ja se että etsien riku käyttöönotto niin sen käyttöönotossa varmasti aikaa menee mutta nyt rahoitusta on pyritty turvaamaan

asia

tähän liittyen esitykseen sisältyy myös ehdotus jonka mukaan sairausvakuutuslain mukaan vakuutettu henkilö voi eräin edellytyksin esittää päivärahan perusteena käytettäväksi työtulon joka on ansaittu toisessa euroopan unionin jäsenvaltiossa tai valtiossa jossa sovelletaan euroopan unionin lainsäädäntöä

jotta me saamme ihan oikeasti terveyseroihin jonkinlaista niskalenkkiä me tarvitsemme hyvän työllisyystilanteen me tarvitsemme koulutusta me tarvitsemme nimenomaan sosioekonomiseen asemaan parannusta ja sitten myöskin niitä palveluja

arvoisa herra puhemies

eli se on monien asioitten summa ja voi sanoa että terveys kaikissa politiikoissa eli kaikkien politiikkojen pitää olla mukana jos terveyseroja halutaan kaventaa

sairausvakuutuslakia ja kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia sovellettaessa on havaittu tarvetta sen eräiltä osin tulkinnanvaraisten tai puutteellisten säännösten tarkistamiseen

siitä syystä minä olen tosi iloinen siitä että perusturvaan nyt saadaan sitä korotusta koska se auttaa niitä kaikkein vähävaraisimpia ja toivottavasti sitten saavuttaa myöskin sitä vaikuttavuutta mitä sillä nyt haetaan

arvoisa herra puhemies

tulkinnanvaraisuudella tarkoitetaan sitä että kansaneläkelaitos on eräissä tapauksissa perustellusti tulkinnut säännöstä sen sanamuotoa laajemmin

puhelistaan

kaiken kaikkiaan toivon että käytämme sellaista kieltä että kaikki ymmärtävät sen samalla tavalla

elikkä lasten aseman ja yleensä lapsiperheiden aseman kannalta on mielestäni hyvä että se on sekä täällä eduskunnassa että ministeriössä nostettu tärkeään asemaan

herra puhemies

se että meillä on ihan lasten ja nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma on osaltansa tuonut esille lasten ja perheiden asemaa

täällä oli paljon näitä sosiaaliturvakysymyksiä ja kiteytän vaan sen että täällä nousivat ne että kannustavuutta pitää lisätä yrittäjien sosiaaliturva mitä konkreettista ja mitä luovien alojen sosiaaliturvaan ja sitten myöskin sata komiteasta

puutteellisuudella tarkoitetaan sitä että etuuksia yhteensovitettaessa ei lain sanamuoto tue sitä että sairauspäiväraha tai kuntoutusraha sovitettaisiin yhteen eräiden sellaisten etuuksien kanssa jotka tyypillisesti ovat sen kanssa yhteensovitettavia eikä perusteita muunlaiselle menettelylle ole

se liittyy nimenomaan vanhuksiin mutta se liittyy myöskin vammaisiin koska me emme voi ratifioida kansainvälistä vammaispoliittista sopimusta jos meillä eivät ole kotikuntalaki ja tämä rajoittamista koskeva lainsäädäntö kunnossa

arvoisa herra puhemies

todellakin nämä ovat monimutkaisia asioita ja meidän pitää yhdessä kaikkien ministeriöitten yhteen hiileen puhaltaen tehdä tämä asia

lisäksi arvoisa herra puhemies sairausvakuutuslakiin ja kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettuun lakiin sisältyy joukko vanhentuneita viittaussäännöksiä muuttuneita viranomaisten nimiä jotka ehdotetaan nyt tässä korjattavaksi

osa niistä pystyttiin viemään eteenpäin elikkä meillä oli taloudellisia mahdollisuuksia meillähän käytettiin monia satoja miljoonia siihen että sata komitean esitykset saatiin vietyä eteenpäin

rehula täällä sanoi ne eivät ole toistensa kanssa ristiriitaisia vaan tämä hallitus haluaa että sekä nämä tulonsiirrot elikkä nämä taloudelliset tuet että palvelut ovat tasapainossa ja nimenomaan aina mietittyinä ja räätälöityinä siihen tilanteeseen ja tarveperustaisesti

se on myöskin turvatekijä työntekijöille koska tällä hetkellä on paljon turvallisuusuhkia

mutta valitettavasti sieltä jäi muutamia sellaisia tosi hyviä asioita viemättä ja ne ovat nyt myöskin tuolla meillä hallitusohjelmassa arvioitavina jos niitä pystyttäisiin viemään eteenpäin

siitä tulee tuloksia tässä matkan varrella ja sitä voidaan sitten kommentoida näiden perusteella

eli tässä lakiesityksessä on paljon paljon erilaisia eri mittaisia asiakokonaisuuksia joilla pyritään selkeyttämään tätä lainsäädäntöä mutta myöskin mielestäni viemään sitä eteenpäin esimerkkinä nyt tämä opiskelijoiden mahdollisuus opiskella sairauspäivärahalla

asia

on totta että perusturvan korotus on aikamoinen lohkaisu budjettiin ja siitä syystä me joudumme kaikkia muita sitten miettimään ja priorisoimaan mitä missäkin vaiheessa tehdään

tässä vain esimerkkejä siitä miten meillä näkyvät lapset muun muassa ministeriössä ja erilaisina painopistealueina

kiitos

ja sitten oli nämä kaksi vastauspuheenvuoroa edustajat katainen ja saarikko

nyt on analysoitu siis tämän syksyn aikana mitä kaikkea on saatu aikaan viime kausilla mitä vielä jäi tekemättä ja niille on nyt yritetty järjestää aikataulutusta ja myöskin on tätä työtä käynnistetty esimerkiksi tämä luovien alojen ja raija luovien alojen sosiaaliturvan kehittämisessä

herra puhemies

asia

kyllä minä enemmän puhuisin tällaisesta kodinomaisesta palveluasumisesta ja siitä että sinne saisi niitä palveluja ja voisi sen oman kaappikellon kanssa siellä sitten olla eikä niin että siinä on vaan joku sairaalasänky

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

eli nämä kaikki ovat meneillänsä ja se missä vaiheessa niistä tulee tulosta määräytyy myöskin suomen taloudellisen tilanteen mukaan mutta ainakin nämä kaikki käydään läpi ja analysoidaan

ja sitten täällä oli vielä kaksi vastauspuheenvuoroa

mutta se ei ole yksin meistä hallituksen väestä kiinni vaan jokainen kunta päättää itse miten hoitaa vanhuksensa

kun täällä väitettiin että ne hankkeet eivät ole riittäviä se on aivan totta eivät pelkät hankkeet mutta hankkeiden avulla me voimme kuitenkin näillä kaste ohjelman rahoilla levittää niitä hyviä käytäntöjä

olen pyytänyt heitä pohtimaan miten varmistetaan eläkkeiden ostovoima miten turvataan rahoitus nimenomaan sukupuolten suku ja polvien he sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus huomioiden ja miten työuria pidennetään ja kun me saamme sen analyysin niin siinä varmasti tulee mietintä myöskin kaiken kaikkiaan näistä eläkeasioista

siksi näiden hankkeiden avulla meillä on mahdollisuus levittää näitä hyviä käytäntöjä ja toimiva terveyskeskus ohjelma on juuri semmoinen jolla se sitten tehdään

niin kuin tuossa totesin syrjäytyminen on niin iso asia ja yleensä tällainen eriarvoistumisen vastainen työ että siinä tarvitaan kaikkia ministeriöitä

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan

virkoja lisäämällä me emme valitettavasti kyllä tätä ratkaise koska meillä on tälläkin hetkellä täyttämättömiä virkoja huolimatta siitä että meillä on enemmän lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa kuin koskaan aikaisemmin suomessa

kyllä juuri tästä syystä on perustettu tällainen yhteinen työryhmä tai hanke ohjelma ja sitä koordinoi sosiaali ja terveyspoliittinen ministeriryhmä jossa ovat keskeiset ministerit mukana

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

edustaja kaikkonen ruuissa edustajat tal banin oluissa edustaja kanerva puissa

tätä heidän esitystään aletaan nyt sitten käsitellä sosiaali ja terveyspoliittisessa ministeriryhmässä

nyt on paljon tutkimuksia siitä mikä tekee vetovoimaiseksi perusterveydenhuollon työn ja totta kai tällä toimiva terveyskeskus ohjelmalla me pyrimme siihen vaikuttamaan

tähän tulevat mukaan myöskin työmarkkinajärjestöt kirkot seurakunnat ja yleensä järjestöjä keskeisiä potilas ja asiakasjärjestöjä ja myöskin kaikki sektorit kaikki peruspalvelut kuten koulutuspalvelut sosiaali ja terveyspalvelut nämä koordinoidaan yhteen

esimerkiksi mihin edustaja väätäinen täällä kiinnitti huomiota ovat nimenomaan päihdeäidit ja nimenomaan ensi ja turvakotien liiton hakemus

nimittäin hallitusohjelmassa me kirjasimme sillä tavalla että suositusten sitovuustasoa nostetaan ja se teko on tehty jo esimerkiksi koulu ja opiskeluterveydenhuoltoa neuvolatoimintaa koskevissa asioissa

hallitusohjelmassa on kirjaus että arvioidaan tämä kaksikanavainen rahoitusjärjestelmä ja se arviointi alkaa ensi vuonna

on totta että sata komiteassa on yksi työryhmä joka pohtii näitten yhdistämistä

nythän raha automaattiyhdistys antoi enemmän rahaa kuin oli alkuperäinen suunnitelma että sitä alasajettaisiin niin sanotusti

mutta ed

anneli kiljuselle haluan todeta että totta kai heidän tehtävänsä on nimenomaan arvioida onko järkevää niitten yhdistäminen ja missään nimessä ei sitä tulla hyväksymään eikä viemään eteenpäin jos näyttää siltä että se yhdistäminen ei ole järkevää

koska täältä eduskunnasta tulee vahva signaali uskon että tässä kyllä ollaan hyvällä mallilla tukemassa nimenomaan ensi ja turvakotien liiton toimintaa

uskon asia täysistuntoon keskiviikkona neljäs viidettä kaksi kuusi ti kello neljätoista

valtiokonttorista vielä sanon arvoisa puhemies lyhyesti sitä kun täällä puhuttiin näistä erilaisista sotatantereilla olemisista niin meillähän on siellä tällainen sotavamma asiain työryhmä joka pohtii nimenomaan afganistanissa libanonissa muitten näitten nykyisten ja tulevien sotaveteraanien tilannetta

sitten kysyttiin nuorten mielenterveyspalveluista

keskustelu edustaja heinonen ä poissa edustaja alanko kahiluoto

nythän on nähty että nuori on nuorten mielenterveyspalvelujen hoitotakuun lainsäädännön mukaisesti hyvin vaihtelevassa asemassa eri puolilla suomea eli käy tämä on hinta ja

mutta näillä mennään ja olen täällä kyllä paikalla ja vastaan kysymyksiin vieläkin

edustaja syy

arvoisa herra puhemies

olen pahoillani nyt minun tarkkailijani eivät hoksanneet ilmoittaa että täällä meni näin nopeasti tämä keskustelu olin toisessa tilaisuudessa

tiedän että edustaja mäkelä jani odottaa siinä vuoroaan mutta nyt täällä näyttää olevan tätä aktiviteettia elikkä otetaan vielä neljä kappaletta eli edustajat taimela feldt ranta heinäluoma ja kymäläinen

siihen tarvitaan lainsäädäntömuutoksia ja siihen tarvitaan myöskin muita toimintatapamuutoksia sairaanhoitopiireissä ja tämä työ on nyt käynnistynyt

arvoisa herra puhemies

työsuojeluvalvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa säädetään työsuojeluviranomaisten menettelystä niiden valvoessa työsuojelua koskevien säännösten noudattamista

työsuojeluviranomaisille annettuihin valvontatehtäviin sisältyy yhtenä osa alueena työssä käytettävien tuotteiden kuten koneiden henkilön suojaimien ja eräiden muiden teknisten laitteiden markkinavalvonta

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan

markkinavalvonnalla pyritään varmistamaan että markkinoille saatetut tuotteet ovat niitä koskevien vaatimusten mukaisia ja että ne eivät käyttöön otettuina aiheuta terveyden menettämisen vaaraa työpaikoilla

kuinka paljon opiskelun apuna on esimerkiksi koulukuraattoreja ja kuinka paljon koulupsykologeja sellaista tilastotietoa ei lainkaan ole saatavilla eikä myöskään sitä onko ne valtionosuudet mitä on annettu näihin palveluihin kohdennettu niihin asioihin mihin ne on tarkoitettu

tarkoitus on selkeyttää työsuojeluvalvontalain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä ja saattaa ne vastaamaan euroopan unionin lainsäädännössä markkinavalvontaviranomaisille annettuja oikeuksia

terveyden ja hyvinvoinnin laitos alkaa seurata tätä nyt omalla päätökselläni koska pakkohan meillä on olla tietoa minne ne rahat menevät jos niitä kerta valtionosuuksissa annetaan

arvoisa herra puhemies

olin itse kanssanne samassa valiokunnassa sitä tekemässä ja se on erittäin hyvä laki mutta varmasti viittaatte nyt sitten tähän hoitotukeen ja tähän liittyvään lainsäädäntöön ja se että ei missään nimessä se

uutena keinona esitetään muun muassa oikeutta määrätä vakavaa vaaraa aiheuttava tuote hävitettäväksi jos viranomaisen muut käytettävissä olevat keinot kuten tuotteen luovuttamiskielto sekä markkinoilta ja käytöstä poistaminen eivät ole riittäviä

tietopalvelujärjestelmästä tai siis yleensäkin tästä sähköisestä potilaskertomusjärjestelmästä olen kanssanne aivan samaa mieltä että siinä on tuhrattu aikaa ja rahaa ja nytkin on vielä sellainen tilanne että lääkärin aikaa aivan turhaan hukkaantuu siihen että nämä eivät toimi yhteen

täällä oli muutama vastauspuheenvuoro elikkä otetaan ensiksi edustaja kiuru krista ja sen jälkeen edustaja arhinmäki